varsinkin pohjois suomessa meillä on vahva lista aloittamista vaille valmiista hankkeista

eduskunnalle annetuissa tiedonannoissa hallitus on nyt esittämässä mallia jossa lailla säädetään lomista ja palkoista työn tekemisen ehdoista

arvoisa puhemies

tiedonannon mukaan lomarahoista eli vanhan tavan mukaan puhuen lomaltapaluurahoista tehtäisiin lakisääteisiä ja niille asetettaisiin katto

toisin sanoen ne yritykset ja toimialat joilla olisi varaa maksaa kesälomille meneville työntekijöille kunnon lomaraha kannustuksena eivät saa maksaa

jos ymmärsin oikein pääministeri sipilää hän tiedonantoa esitellessään taas kerran muutti tai niin sanotusti tarkensi hallituksen kantaa lomarahoista

tämä sekaannus on hyvä esimerkki siitä että työelämän lakien kolmikantaisella valmistelulla on vahvat perusteet

toivon todella että työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa päästään yhteisymmärrykseen kilpailukykyä vahvistavista toimista ja nämä tiedonannossa esitetyt toimet voidaan korvata toisilla ja että aikaansaadaan laaja sopimus jossa voidaan sopia niin palkoista työehdoista kuin työttömyysturvasta kuin vaikkapa paikallisen sopimisen pelisäännöistä

toivon todella että hallitus ei päädy romuttamaan hyvin toimivaa subjektiivista oikeutta päivähoitoon joka on taannut työmarkkinoiden toimivuuden naisten työssäkäyntimahdollisuuden sekä toisaalta turvannut lapsille yhtäläiset oikeudet varhaiskasvatukseen ja mahdollistanut sujuvan opinpolun aina varhaiskasvatuksesta korkeampiasteiseen koulutukseen

timo soinin perussuomalaisten suuren vaalivoiton jälkeen on eri yhteyksissä pohdittu pääoppositiopuoleen kannattajakuntaa paitsi sen arvoja myös ammatillista ja sosiaalista taustaa

oli kannattajakunnan perusta niin tai näin välikysymystä lukiessa nousee kuitenkin mieleen että juuri teollisuuden työtä tekevien kannattaa huolella harkita äänestääkö puoluetta joka olisi näin kepeästi valmis uhraamaan suomen vientiteollisuuden

mielellään friedmanin viisautta tai feldsteinin tai krugmanin mielipiteitä on hyvä lukea vaikka ääneen täällä eduskunnassa mutta oppineiden litaniaa olennaisempi on soinin perussuomalaisten ehdotusten tarkastelu

ehkä osittaiseen velkaleikkuriin päädytäänkin mutta sitä ei voi sovittaa periaatteeseen jolla pannaan yhteisvastuun piikki kokonaan kiinni

tappiot veromenetyksinä olisivat lopulta kymmeniä miljardeja ja tämä on maltillinen arvio jossa suljetaan pois globaalin finanssiromahduksen mahdollisuus

on selvää ja se on sanottukin että imf kansainvälinen valuuttarahasto ei voi keskittää kaikkia voimavaroja eurooppaan

hallitus ansaitsee täyden tuen vastuun kantamisesta rauhanajan vaikeimmissa oloissa

arvoisa rouva puhemies

näkymä on kyllä useimmille meistä suorastaan liian jännittävä

perheenäitien yksinhuoltajien työllistymistä tuettiin takaamalla subjektiivinen lasten päivähoito

tästä politiikasta on nyt tehty pesäero

tieverkkoyhtiön ottama velka ei missään tapauksessa ole halvempaa kuin sen sataprosenttisena omistajana toimivan valtion velka ja parhaassakin tapauksessa rahoituskustannukset ovat jonkin verran suurempia kun rahoittajat ottavat korkoihin yhtiön teoreettisen maksukyvyttömyysriskin

julkisten tehtävien ja niiden rahoituksen siirtäminen kokonaan valtion omistamalle yhtiölle merkinnee sitä että velanotto lasketaan eun kasvu ja vakaussopimuksen tarkoittamaksi julkiseksi velaksi

on myöskin toiveikasta odottaa yhtiöltä erityisiä tehokkuusetuja sehän on monopoli joka noudattaa monopolihinnoittelua ja toimii muutoinkin kuin monopoli

joka tapauksessa olisi ollut reilua että aluepolitiikalla koko olemassaolonsa ajan ääniä kalastanut keskusta olisi ennen vaaleja vihjannut että politiikka myös ja erityisesti aluepolitiikka otetaan pois liikennepolitiikasta

arvoisa puhemies

markkinat ratkaisevat asian

markkinoilla siis työmarkkinoilla kuitenkin vakiintuu varmuudella järjestelmä jossa erityisesti pienipalkkaiset naiset ovat vain osittaistyövoimaa

työurista tulee katkonaisia eläketurva järjestetään merkittäviltä osin puolison palkasta säästetyn eläkevakuutuksen tai muiden säästöjen avulla

kotiäitiyhteiskunnassa työnantajat sopeutuvat siihen ettei äitiyttä ja uraa soviteta yhteen

naisille tarjotaan vähemmän vaativia ja vähemmän sitouttavia tehtäviä pienempää palkkaa ja lopulta tämä kiertyy tyttöjen ja nuorten naisten odotuksiin tulevasta elämänurasta

ja oleellista on että tässä yhteiskuntamallissa jäädään pahasti hallituksen työllisyystavoitteesta erityisesti nuorten naisten kohdalla

sillä kiinnitetään huomiota siihen että hallituksen esitysten seuraukset ovat kaukana siitä mistä kansa uskoi vuosi sitten vaaleissa

ensimmäistä finanssipaniikkia seurasi vain lyhyt elpyminen minkä jälkeen euroopan valtioiden velkaantuminen käynnisti uuden kriisikierroksen ja ellei valtion velkoja saada hallintaan kiertyvät ongelmat taas pankkikriisiksi

vaaroja voi listata lisää

lähi idän ja iranin kriisit ja viime päivien uutisten pohjalta myös kiinan ja japanin suhteiden kiristyminen voivat syöstä talouden äkkijyrkkään pudotukseen

eikä kyse ole vain etäisistä uhista

metsäteollisuus on jo karsinut tuotantoaan nokia leikkaa voimakkaasti kotimaan toimintojaan ja nyt näyttää kysynnän lasku ulottuvan jo perusmetalliteollisuuteenkin

päinvastoin nyt on harkittava tarkkaan niitä toimia joilla suomen talous ja suomalaisten työllisyys saadaan turvattua yli vaikeimpien aikojen

melkoisella varmuudella voi kuitenkin kartoittaa ilmeiset virheratkaisut

jos innostumme leikkaamaan menoja tai kiristämään veroja nyt jo päätetystä nitistämme kotimaisen kysynnän samaan aikaan viennin

tiukkaan linjaan on saatu sovitettua oikeudenmukaisuutta

pienituloisille tärkeitä perusturvaetuuksien indeksikorotuksia aikaistetaan ja työmarkkinatuen tarveharkinta poistetaan puolison tulojen osalta

arvoisa puhemies

pohjois suomi on kasvun kynnyksellä ja se tarvitsee tukea erityisesti sen nuori väestö tarvitsee tukea ettei taantuma hyydytä pohjoisen nousua

kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on noin kolme neljästä julkisen sektorin viranhaltijasta ja työntekijästä ja kunnat järjestävät suurimman osan niistä julkisista palveluista joita ihmiset arjessaan tarvitsevat

palveluverkon ylläpitäminen tulee kalliiksi

esimerkiksi oulun seudun on huolehdittava uudesta asuntorakentamisesta rakennettava päiväkoteja ja huolehdittava koulutustarjonnasta peruskoulusta alkaen

maankäytön on oltava suunnitelmallista jotta ihmiset saavat samaan aikaan viihtyisän asuinympäristön ja yhdyskuntarakenne pysyy koossa palveluiden ympärillä

oulu on hyvä esimerkki kasvukeskuksesta joka on päässyt eteenpäin naapurikuntien kanssa tehtävillä liitoksilla ja kansallisessa mittakaavassa ainakin yhtä tärkeää on että pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa keskuksissa päästään samaan

kysymys onkin siitä järjestetäänkö palvelut kunnissa vai kuntayhtymärakenteiden monimutkaisissa himmeleissä

jos kuntapalvelut tuotetaan laadukkaasti tehokkaasti ja taloudellisesti on suurin osa hyvinvointivaltion haasteista kohdattu ja voitettu

kansanvallan ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus edellyttää päätöksiä nyt

tärkeää on että tämän välikysymyksen jäädessä unohduksiin voidaan siirtyä tekemään työtä kunnissa tekemään työtä yhdessä

maan hallitus ja kuntaministeri virkkunen ovat oikealla asialla viedessään kuntauudistusta määrätietoisesti eteenpäin

arvoisa puhemies

säästämällä ei kurota umpeen kriisivaltioiden budjettivajeita